arvoisa rouva puhemies

tällä hetkellä monissa turvapaikanhakijoitten vastaanottokeskuksissa suurin ongelma on että ihmiset odottavat viikkokaupalla toimettomana ilman tietoa mitä he voisivat tehdä

miten heille voitaisiin taata järkevää arkirytmiä kielten opiskelua ja heidän oman osaamisensa kartoittamista

kun tähän lisätään kaikki ne työttömät jotka eivät näy näissä tilastoissa voidaan puhua yli puolta miljoonaa suomalaista koskevasta massatyöttömyydestä

työmarkkinaennusteessa todetaan että kaikki mittarit siis kaikki mittarit kertovat työttömyyden pitkittyneen ja työmarkkinoiden kohtaanto ongelma pahentuu kaiken aikaa

arvoisa rouva puhemies

jokainen meistä tässä salissa tietää sen että yritysten kannattavuus ja kyky työllistää ja investoida riippuu siitä että ihmiset tahtovat ostaa ja heillä on varaa ostaa yritysten tuotteita ja palveluita

ihmisten ostovoima muodostaa yritysten elämänvirran jota myös talouden kokonaiskysynnäksi kutsutaan

kotimarkkinakysyntä on pitänyt suomen pään pinnalla läpi taantuman tilanteessa jossa ulkomaan sektori ei kannattele suomea ja yksityinen sektori on vakavassa investointilamassa sekä suuressa velkaongelmassa

ja mitä tulee työllisyyttä tukeviin rakenneuudistuksiin päämäärän tulee olla se että sosiaaliturva tekee työn vastaanottamisesta itsensä työllistämisestä ja itsensä kehittämisestä aina kannattavan

hallituksen aikomukset toteuttaa perustulokokeilu tukevat tätä ajatusta

mutta hallituksen esitys itsetyöllistäjien toimeentulon edellytysten heikentämisestä ja freelancereiden jättäminen koko työttömyysturvan ulkopuolelle on kammottava taka askel tässä tavoitteessa

sen sijaan että heikennetään pätkätyöläisten asemaa tulisi esimerkiksi yhdistelmävakuutuksen kautta mahdollistaa samanaikainen yrittäjyys ja palkkatyö

se on tätä päivää

toivon että hallitus elää tässä päivässä ja tunnistaa sen että pätkä ja keikkatyöt eivät ole tulevaisuuden ennustuksia vaan ihmisten arkipäivää

politiikan on vastattava työn murrokseen

arvoisa rouva puhemies

kaikki tässä salissa tietävät sen että automatisaatio ja digitalisaatio haastavat kaiken rutiininomaisen työn ja moni vanha ammatti tulee katoamaan tai muuttamaan muotoaan

arvoisa rouva puhemies

tästä hyvänä esimerkkinä vaikkapa vrn päätös lakkauttaa kaksi kolmasosaa lipunmyyntipisteistä koska suurin osa asiakkaista ostaa lippunsa lippupisteen sijaan verkosta

meidän täytyy mukautua muutokseen

kun työmarkkinat ovat valtavassa murroksessa koulutuksen ja osaamisen merkitys ja tärkeys korostuvat entisestään

työmarkkinoiden kohtaanto ongelmat tulevat jatkossa vain kärjistymään kun vapaana olevan työvoiman osaamistaso ei riitä vapaana olevien työpaikkojen osaamisvaatimuksiin

kun ihminen irtisanotaan ei riitä että hän pitää huolta työkyvystään ja osaamisestaan vaan tuota osaamistasoa on pystyttävä myös päivittämään kysyntää vastaavaksi

ihmisen ohella myös yhteiskunnan tulee tukea tätä jatkuvaa oppimista etuisuusjärjestelmän ja työvoimapalveluiden osalta

en tahdo olla tulevaisuudessa se ihminen joka täällä sanoo täysistuntosalissa että minähän varoitin tätä hallitusta leikkaamasta koulutuksesta ja nyt näemme näiden leikkausten vaikutukset

perukaa koulutusleikkaukset ja tarttukaa vaikkapa osaan vihreiden osaan demareitten osaan rkpn osaan kdn vaihtoehtobudjettien esityksistä ja estäkää tämä historiallinen virhe

tiedustelisin vielä edustaja mereltä sitä että jos kerta huono kehitysyhteistyö on ollut syynä nykyiseen turvapaikanhakijatilanteeseen niin kuinka paljon kehitysyhteistyövarojen leikkaaminen parantaa tilannetta

britanniassa konservatiivihallitus on päättänyt pitäytyä näistä kehitysyhteistyöleikkauksista juuri tästä syystä

pitää muistaa että suomen päätös ei vaikuta vain suomen rahoitukseen vaan koko kehitysyhteistyöhön koska kynnys maksaa kehitysapua pienenee jos muut rupeavat vapaamatkustajiksi

arvostettu herra puhemies

arvoisa herra puhemies

tämän vuoksi kehitysyhteistyö liittyy myös yhtenä osana turvapaikanhakijatilanteeseen

kun nimi mainitaan niin tahdon vain sanoa sen että on työntäviä tekijöitä joita on useita erilaisia

esimerkiksi kuivuus tulvat konfliktit sodat ovat työntäviä tekijöitä

on paljon erilaisia työntäviä tekijöitä jotka vievät pois elämän edellytykset omassa kotimaassa ja sen jälkeen lähdetään hakemaan jotain uutta paikkaa missä voi aloittaa elämän

asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan jolle työelämä ja tasa arvovaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto sillä käsitellyt pesonen seurata täysistuntoon torstaina kahdeksastoista päivää töitä

ei tänä vuonna kello kuusitoista nolla nolla

istunto päätti

arvoisa herra puhemies

ette korjaa

tämä junaliikenteen leikkaaminen on erittäin merkittävä asia

viime vaalikauden aikana aivan oikein keskusta vaatimalla vaati että sote uudistus tehdään parlamentaarisesti ja minun mielestäni aivan perustelluista syistä

on yksi hyvä raportti nähty mutta viime viikon kyselytunnin yhteydessä pääministeri sipilä sanoi että isot päätökset sote uudistuksessa tehdään kuukauden sisällä

miten me voisimme oppositiosta rakentavasti tukea hallitusta näissä rakenneuudistuksissa jos me emme pääse sanomaan sanaamme tästä valmistelusta millään tapaa

tänään tässä salissa sisäministeriön pääluokan kohdalla on käyty keskustelua aika paljon maahanmuutosta turvapaikanhakijoista ja väsymätön opposition kritiikki viranomaisten vastustus kriittinen tahdoin ihan varsinaisen puheenvuoron myötä tulla hieman sanomaan tästä asiasta

yksin nämä eivät kuitenkaan poliisi kiittäneet lopelta hallintarekisterin kaatoisi tapaa jolla valtiovarainministeri ja ministeriön minun mielestäni täysin ymmärrettävästi ja alinta rekisteriä olisi antanut mahdollisuuden täysin syystä esimerkiksi perussuomalaiset ovat esittäneet vahvan huolensa turvapaikanhakijoiden suuresta määrästä mutta näin ollen voisi kuvitella että perussuomalaiset tekisivät muun muassa kaikkensa ilmastonmuutoksen estämiseksi sekä kehitysyhteistyömäärärahojen lisäämiseksi

perussuomalaiset kyllä sanovat että ihmisiä pitäisi auttaa heidän kotimaissaan mutta valitettavasti toivon että ymmärrätte tämä teidän politiikkanne edustaa sellaista linjaa joka ajaa ihmiset pois heidän kotiseuduiltaan kun ihmisten elämän edellytykset häviävät heidän kotiseuduiltaan

jos nyt perussuomalaisten mielestä maahanmuuttotilanne on hallitsematon voitte olla aivan varmoja siitä että ilmastopakolaisuus muuttaa tilanteen niin että nykytilanne on vain murto osa tulevaisuuden kansainvaelluksista

valtion taloudellinen tutkimuskeskus vatt arvioi että onnistunut kotouttamispolitiikka kohentaa sekä maahanmuuttajien että suomalaisten hyvinvointia

suhtauduin äärimmäisellä lämmöllä siihen kun työministeri jari lindström kiitteli vihreiden vaihtoehtoa nopean kotouttamisen ohjelmasta

hän otti sen vastaan avoimin mielin ei puhunut siinä mitään punavihreästä hölmöläisyydestä vaan otti sen vastaan ja sanoi että hän perehtyy asiaan

ja pääpointtihan tässä ohjelmassa on nimenomaan se että laittomia turvapaikanhakijoita ei maapallolla ole edes olemassa kaikilla on oikeus hakea sitä turvapaikkaa

arvoisa herra puhemies

miten eri toimijoille hajautetut markkinat tukevat yhteiskunnalle tärkeitä julkisen liikenteen koordinoituja kehittämishankkeita

mutta se hakemus se prosessi pitää saada mahdollisimman nopeasti käsiteltyä

se on veronmaksajien se on suomen yhteiskunnan ja myös turvapaikanhakijan etu

valtiovarainministeriön suunnitelman mukaan esimerkiksi ministerin haastatteluun valitaan tietty ja kun tämä ihminen on vastaanottokeskuksessa hänen osaamisensa pitäisi pystyä aina arvioimaan

mikään ei ole niin turhauttavaa kuin olla kuukausikaupalla jossain kaukana eikä tiedä perheestään oikeastaan mitään eikä pääse hyödyntämään sitä osaamistaan mitä on

meille tulee valtavasti työikäisiä korkeasti koulutettujakin ihmisiä suomeen ja heidän työpanoksensa pitäisi saada mahdollisimman nopeasti käyttöön

arvoisa rouva puhemies

näin maakuntien biotalousmiehenä kysyn elinkeinoministeri rehniltä sellaista asiaa että kun olen odottanut jo pitkään kädet savessa milloin voitaisiin vaikka pohjoisessa keski suomessa tehdä yhdistettyä lämmön ja sähköntuotantoa chp tuotantoa mihin tässä jo edustaja hoskonenkin viittasi niin mitä olette tosiaan tekemässä tämän edistämiseksi

viisi keskeistä askelta tähän hyvään kotouttamiseen mikä palvelee sekä suomen kansallista etua että myös turvapaikanhakijoiden maahanmuuttajien hyvinvointia ja etua

onko mahdollisesti syöttötariffi menossa ihan täysin alas mikä mahdollistaisi sen että pienimuotoinen chp toiminta olisi kannatettavaa jotta niitten eläinten jätteet voitaisiin hyödyntää ylivuotiset heinät voitaisiin hyödyntää korjuupuuta voitaisiin hyödyntää siellä ja jotta se pientilallinen ihminen voisi syöttää sen ylimääräisen sähkönkin yleiseen verkkoon ja saada vähän tuloja itselleen siitä jos jää ylimääräistä

jokainen tulija ansaitsee kodin paikan johon asettua ja loma oikeutta rajaamassa vähistä leikkauksista kärsivä alkaa rakentaa uutta elämää

onko minulla hyviä vietäviä tuonne pohjoiseen keski suomeen terveisiä teiltä arvoisa ministeri rehn

kotimaisten kielten oppiminen on avain arjen sujumiseen työskentelyyn ja määrittelemään maksimitasoja joiden yli ei saa työehtosopimuksilla ihmissuhteiden luomiseen

l näiden pakkolakien julkistamisen yhteydessä heräsi epäilys että lait ovat mahdollisesti perustuslain riittävä suomen hyväksymien kansainvälisten sopimusten vastaisia tehoin valtiovarain ministeri istuu paperi että lainaus tai ruotsin kielen taidon tarjoaminen kaikille maahanmuuttajille on sekä heidän etunsa että koko suomalaisen yhteiskunnan etu

yritän nyt kysyä vielä uudestaan tätä aikaisempaa kysymystä

neljäs asia on työ

on totta kuten moni edustaja tässä salissa on sanonut että maahanmuuttajien työllisyysaste on koko väestöä matalampi

mutta mitä pidempään maassa oleilee sitä korkeammaksi se nousee

tähän viittasi muun muassa se vattin tutkimus missä on kymmenien vuosien analyysi taustalla

ei tarvitse puhua mututuntumalta ei tarvitse viitata kaverin poikaan joka on rajalla töissä

satunnaiset kohtaamiset ystävyyssuhteet ja yhdessä tekeminen tukevat suomeen asettumisessa

lainsäädäntö tutkimuksen emeritusprofessori jyrki tala tässä muun muassa kolmas sektori harrastukset erilainen yhteinen toiminta tukevat niitä yhteyksiä joiden kautta jokainen pystyy rakentamaan sen oman elämänpiirinsä

jos me oikeasti tahdomme auttaa sekä suomea taloudellisesti että myös tänne tulevia ihmisiä sanomme heille tervetuloa ja teemme kaikkemme että he kotoutuvat jotta he voivat yhdessä auttaa tätä suomi laivaa sekä itseään

jos ihminen tulee tekemään suunnitellusti kuukauden kahden kuukauden kolmen kuukauden työkeikan se on täysin eri asia kuin se jos koti tuhoutuu ympäriltä ja lähtee sodan keskeltä jonnekin päin hakemaan turvaa jotta ei joutuisi mustan partion valinnan eteen

jos tarjotaan mahdollisuus hakea mantereitten läpi jostain turvallista paikkaa minne myöhemmin voidaan tuoda perhekin mukaan sitä ei ole arvioitu kunnolla valitus on häntä useaan otteeseen voi verrata kuukauden kahden kuukauden kolmen kuukauden työkeikkaan joka on sovittu ja suunniteltu etukäteen

meillä on valtavati tutkittua tietoa se on parempi kuin hutkittu tieto ja mututuntuma

miten olette vastannut niille ihmisille joiden asunnon arvo laskee tuntuvasti kun liikenneyhteydet heikkenevät ja sen myötä palveluiden ja harrastusten saavutettavuus heikkenee ja työmatkat pidentyvät ajallisesti

ja yksittäisten ihmisten huolen lisäksi kannan myös maakuntien huolta tässä näin koska he ovat kaavoituksella sitoutuneet raideliikenteen tuoman joukkoliikenteen edistämiseen

arvoisa herra puhemies

miten olette vastanneet yksittäisten ihmisten ja yksittäisten maakuntien huoleen

kun omalta elämän alueelta häviävät elämisen edellytykset vahvimmat lähtevät etsimään sitä uutta manteretta jonne pääsevät asettumaan ja myöhemmin pyrkivät saamaan perheen luokseen

tällä hetkellä olen lukenut todella monia tarinoita jutellut vastaanottokeskuksissa ihmisten kanssa olen myös harrastanut kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta aika paljon ja jutellut myös rauhanturvaajien kanssa ja sama viesti toistuu

nämä kuolemanpartiot monilla isisin alueilla kiertävät ovelta ovelle keräävät nimenomaan ne nuoret miehet ja monet nuoret naiset jopa pyrkivät ja myös vanhemmatkin naiset pyrkivät saamaan nimenomaan tämän ikäiset nuoret miehet pois jotta he eivät

pidetään nämä viisaat sanat mielessämme on varmasti tilanne se että myös yhteiskunnassa nyt laajemmin rakennetaan siltoja kuin poltetaan monet saattavat tarttua viimeisenä keinona myös aseisiin sukupuoleen katsomatta

edustaja mykkänen on huumorimiehiä ja tuntuu että kuulee mitä haluaa kuulla ja ei kuule mitä sanotaan

kun puhuin tuosta biotaloudesta ja metsänhakkuiden lisäämisestä nostin vain huolen siitä miten luonnon monimuotoisuus otetaan huomioon jos metsänhakkuita lisätään näin paljon

tässä on vissi ero

ja tässä pitää pitää mielessä huoli siitä miten nimenomaan kotimarkkinoiden pientä pöhinää kaikkialla voidaan lisätä

tässä minä kysyisin nimenomaan siitä miten se syöttötariffi saadaan ajettua sinne ihan alas jotta yhdistetty sähkön ja lämmöntuotanto pienillä tiloilla olisi mahdollista ja pienet tilalliset saisivat vähän lisäansiota siitä jos tuottavat enemmän energiaa lämpöä sähköä kuin he tarvitsevat

sen sijaan että säästämme lasten ja nuorten tulevaisuudesta ja leikkaamme omasta osaamisestamme olemme valmiit valitsemaan pienemmän pahan eli leikkaamaan pienen osan kilometrikorvausten ylikompensaatiosta sekä uudistamaan työmatkakuluvähennysjärjestelmää

tulevien vuosien koulutusleikkaukset korvaisimme muun muassa vähentämällä dieselin saamaa verotukea laittamalla jätteenpolton verolle ja ottamalla käyttöön maa aines ja louhintaveron

korostan että oman auton käytöstä työajossa tulee saada kiinteitä ja muuttuvia kustannuksia vastaava korvaus

toisin kuin monesti luullaan työmatkakuluvähennykset ohjautuvat alueellisesti kasvukeskuksiin jossa oman auton käytölle on useammin myös vaihtoehtoja tarjolla

kilometripohjainen järjestelmä on mahdollista toteuttaa vyöhykkeittäin niin että siellä missä oman auton käytölle ei ole vaihtoehtoja vaikkapa teuvon viitasaarella kilometrikorvaus on suurempi ja siellä missä omalle autolle on vaihtoehtoja kilometrikorvaus on pienempi

ennen varsinaista puheenvuoroani tahdon sanoa että kunnioitan äärimmäisen paljon sitä että opetusministeri grahn laasonen hyvin pitkään viihtyi keskuudessamme täällä aitiossa mutta kunnioittaisin häntä vielä enemmän jos hän vastaisi hänelle suoraan esitettyihin kysymyksiin

itsekin pyrin kysymään monta kertaa samaa asiaa uudestaan ja uudestaan enkä saa vastauksen murustakaan arvoisalta ministeriltä

kiitos

tämän maan valtti ei ole ollut suotuisa ilmasto ei alhainen kustannustaso tai edulliset työvoimakustannukset